oma kannusteensa on lehdistötuen osoittaminen

joko me tyydymme siihen että mittaamme yksittäisen virtasen tai lahtisen elämää siellä pientalossa me mittaamme kuinka paljon he kuluttavat ja käymme siellä mittarilla mittaamassa

minä toivon että kansanedustajat myöskin tätä harkintaa käyttäisivät siinä onko nyt tultu sen tien päälle että joudumme myöskin täällä käymään

tietenkin määrärahataso on samalla pohjalla kuin ennenkin mutta jatkamme todella tukemista niin kuin tänäkin vuonna ja tukea voidaan myöskin osoittaa sähköisille julkaisuille

minä toivon että ei ikään kuin spekuloida tätä sen enempää vaan pidetään kiinni siitä että meillä on olemassa parlamentaarinen sopu ja minusta se on arvokas ja sitä kannattaa rakentaa eteenpäin

tämä radiomikkien ikään kuin korvaus esitettiin pottiin ministeri arhinmäen toiveesta ja loppuviimeksi sitten kulttuuriministeriö viime kädessä tätä rahaa ei saanut

kysymys on aika iso siinä suhteessa että tarkoituksenamme on kuitenkin jättää taloudellisesti turvattu suomi myöskin seuraavalle sukupolvelle

ihan lopuksi haluan kiittää myöskin vielä edustaja ojala niemelää siitä että otettiin huomioon myöskin tämä riittävä taso eli sillä me menemme

oikeudenkäyntien viivästymiseen on useita syitä mutta osasyy on se että sillä materiaalilla jolla edetään voisi olla hiukan fokusoidumpi ja täsmällisempi sisältö ja näin ollen olisi ollut tärkeätä että syyttäjän ja poliisin välistä yhteistyötä olisi lisätty

kuinka paljon siitä kiinteistöstä pesee

vähän niin kuin edustaja kuusiston sanoin kyllä tässä on nyt kysymys siitä että on valtavan iso ja tärkeä julkisen palvelun tehtävä annettu ylelle ja sitä pitää viedä eteenpäin ja se on nyt varmistettu tällä riittävällä tasolla

siksi myöskin tämä laskennallinen puoli valitettavasti on tärkeä jos me haluamme suomalaisille kuluttajille kertoa kuinka paljon siitä potentiaalista siitä kiinteistöstä on sitä todellista potentiaalia

on hyvä muistaa että silloin kun puhutaan luvallisista tai luvattomista mikeistä pitää ottaa huomioon että näitä luvattomia on valtavan paljon joista sitten myöskin voi tulla kovaa kansalaispalautetta

täällä esimerkiksi edustaja sasi vastusti selkeästi oppivelvollisuuden pidentämistä sillä perusteella että taloudellisesti meillä siihen ei ole varaa

kysymys on siis siitä että tiedät jo ostopäätöstä tehdessäsi vaikka kuinka nuukasti energiatehokkuuden suhteen elelisit mitä se kiinteistö teknisesti tulee sinulta vaatimaan

nyt esitämme että harkittaessa loppulausunnon pyytämistä on syyttäjää kuultava pyynnön tarpeellisuudesta ja sisällöstä ja loppulausunto on toimitettava syyttäjälle esitutkintatoimenpiteiden riittävyyden arvioimiseksi

ja on hyvä että on kannustavuutta siinä että sinä todella voit parantaa myöskin sitä kiinteistöä sen teknisiä ominaisuuksia päästäksesi parempaan lopputulokseen

tässä on kysymys siitä että me olemme joutuneet tekemään talouden tasapainottamiseen liittyviä toimia joista nyt yksi on täällä salissa mutta samaan aikaan me joudumme tekemään tänä syksynä myöskin uskottavan esityksen ulos siitä miten suomalaista kestävyysvajetta pienennetään

tätä näkökantaa ovat myös perustuslakivaliokunnassa jäsenet osaltaan tukeneet että kiristettäisiin poliisin ja syyttäjän välistä yhteistyötä lakiin kirjatuin tarkemmin täsmennyksin

niin kuin täällä on korostettu monissa puheenvuoroissa tarvitaan myöskin niitä ei vain laskennallisia vaan toteutuneen kulutuksen pohjalta tehtäviä kulutuskäyttäytymisen muutoksia

tässä kestävyysvajekeskustelussa kysymyksemme on nyt se tarttuvatko suomalaiset siihen opetusministeriön tar joukseen jota olen halunnut tältä kansakunnalta kysyä

sekin on tärkeää että nämä suositukset tulevat myös siltä puolelta mukaan ja siksi on aika ontuvaa vaatia ruotsin mallia ja ainoastaan toteutuneen kulutuksen mittaamista jos samaan aikaan ei ole valmis myöskin etenemään siellä rakennusten energiatehokkuutta parantavien toimien puolella

arvoisa puhemies

toinen asia josta olemme vastalauseessa esittäneet pykälänmuutoksen koskee sitä miten kotietsintäpykälä pitäisi järjestää

ensinnäkin totean että olemme tehneet esityksen että kotietsinnän oikeussuojakeinojen tarpeellisuutta tulee arvioida nykyistä täsmällisemmin

työuria voidaan pidentää kahdella merkittävällä tavalla

nämä kaksi siinä laajuudessa kuin me olemme esittäneet hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan toisi jopa kaksi vuotta työurien pituuteen lisää ja sitä kautta sillä olisi merkittävä kestävyysvajeeseen tuotava säästö

perustuslakivaliokunta edellytti että yleistä kotiliesi etsintä

erään koski kotietsintää koskien päätös pitää tehdä vähintäänkin jälkikäteen sen arvioimiseksi ovatko oikeussuojakeinot olleet tarpeelliset ja riittävät

valitettavasti perustuslakivaliokunnan lisälausunnon kantaa joka kuuluu suurin piirtein niin että yleisestä kotietsinnästä päättäminen siirretään pääsääntöisesti muulle kuin esitutkintaviranomaiselle ei haluttu ottaa lakivaliokunnan työskentelyssä huomioon vaan tuhahdeltiin ja todettiin että ei sellaista näkökulmaa haluta kunnioittaa

kun halutaan puhua taloudellisesta kantokyvystä niin myöskin kestävyysvajeeseen tehtävät muutokset ovat taloudellisen kantokyvyn näkökulmasta tärkeitä

arvoisa puhemies

on tärkeää että olemme valmiita jatkossa myöskin katsomaan mitä ne rakenteet ovat syöneet energiatehokkuuden puolella koska sähkölaskussa tai muussa lämmitystapaan liittyvässä laskussa joka kotiin tulee näkyy sitten mitä se käytännössä tarkoittaa kun me teemme näitä toimia myöskin energiatehokkuuden puolesta

tässä on sen verran holistista otetta käytetty että tässä on katsottu nyt koko kenttää ja haluttu laittaa tv ja radio fokukseen ja käydä keskustelu tvhen ja radioon liittyen

minä toivon että maltatte mielenne koska maaginen hetki on tämän kuun viimeinen perjantai jolloin hallitus päättää siitä oppivelvollisuuden tavasta millä se tehdään

näin ollen olemme tilanteessa jossa olemme tehneet muutoksen pykälään ja toteamme niin kuin perustuslakivaliokuntakin että on tarpeellista ryhtyä toimenpiteisiin joilla yleisestä kotietsinnästä päättäminen siirretään pääsääntöisesti muulle kuin esitutkintaviranomaiselle

peräänkuulutitte myöskin demokraattista otetta ja kyllä minun pitää sanoa että jos demokraattista otetta etsitään niin kyllä se tämä eduskunta on ja vielä laajennettu eduskunnan menettely

yleisten kotietsintöjen päättämisestä esitämme nyt että ne siirrettäisiin tuomioistuinviranomaisten päätettäväksi myös etukäteen ei vain jälkikäteen

arvoisa puhemies

minusta on hirveän hyvä että me voimme vertailla aidosti ja avarin silmin koulutuspoliittisia eroja sekä viime että tämän hallituskauden tekemisissä

pidän tätä perusteltuna euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön huomioiden sillä me tiedämme että yleisestä kotietsinnästä päättämisen pitäisi jäädä tuomioistuimen päätettäväksi sen lisäksi että tuomioistuin päättää erityisestä kotietsinnästä ja etsintäasiamiehen määräämisestä

siihen liittyy se tärkeä näkökulma että meillä on kuulkaa noin satatuhatta alle kolmekymppistä nuorta jotka eivät ole koskaan peruskoulun jälkeen jatkaneet opintojaan

varmasti tämä tuohtumus josta salissa kyllä tuntee varmasti jokainen meistä osansa johtuu siitä että te olette kerta kaikkiaan päättäneet että koulutuksesta säästetään osaamistasoa laskemalla

kyllä me varmaan haastamme itsemme myöskin siinä haluammeko me tarjota sekä henkilökohtaista hyvinvointia että koko kansan hyvinvointia sillä että koulutus on väline siihen miten me saamme ihmiset mahdollisimman osaaviksi

kuitenkin haluan korostaa että yhä lähdemme siitä että paikanetsinnästä päättäisi pidättämiseen oikeutettu virkamies ja kiireellisessä tilanteessa poliisi voisi aina päättää kotietsinnästä

onko mäntykuitu

yksistään tämä indeksin jäädyttäminen ei ole siihen edustaja yrttiaho ainoa oikea ratkaisu tai siis se ettei sitä jäädytettäisi vaan tarvitaan paljon paljon muita juttuja

nyt meillä on odotettavissa että kotietsinnän oikeuskeinot arvioidaan vielä uudelleen euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja näin ollen olemme aika kovassa lirissä

sivistysvaliokunta talousvaliokunta antoi asiasta lausunto spr

värikeskuslavalle pianistille vedostuksen tuoden asia kuin myös jos vertaa tosin hitaalla kiva kun taas keskustelu päättynyt pää on myös nostanut hyväksytään jo selvältä lakivaliokunta

ja sitä puolta ei millään tavalla tuettu vaan päätettiin että kerta kaikkiaan nämä tuet lopetetaan ja siirrytään siihen että rakennetaan ainoastaan välimallia

arvoisa puhemies

lopuksi tuen sitä ed

me tarjoamme tilalle rakenteellisia uudistuksia mutta te olette kuin sulaa vahaa

ei minkäänlaista reaktiota siihen voidaanko läpäisyastetta nostaa voidaanko työuria pidentää sillä että puretaan tämä opiskelijasuma ja voidaanko työllisyysastetta nostaa panemalla kaikki kouluun

minun täytyy sanoa että olen pettynyt siihen miten me haluamme tukea yksittäisiä yhtiöitä olla rähmällään muutamien suomalaisten rakennuttajien edessä ja kerjätä että voisitteko te jollakin rahalla rakentaa niitä samoja asuntoja joita te rakennatte joka tapauksessa

niin kuin olemme todenneet perustuslakivaliokunta totesi että tässä on jo kahdeksan yksistään perustuslakien vastaista toimintaa jotka sitten pykäliin on muutettu

minun logiikkaani ei tämä mahdu miksi niitä rahoja ei voitu käyttää rakentaa juuri niitä kohtuuhintaisia asuntoja koska meillä on se ongelma että kohta kaupunkiseuduilla ihmiset eivät enää tule töihin matalapalkka aloille kun ei jää enää mitään käteen

olen myöskin itse tutkinut sekä tämän kariutuneen mutta kuitenkin jo valmistelevan keskustelun jälkeen pöydällä olleen mietinnön mutta myöskin rahoituslain mietinnön ja niitä koskevat lausumat perustuslakivaliokunnasta lähetettynä

me joudumme tunnustamaan itsellemme että suomessa tulee olemaan sekä pieniä keskikokoisia että suuria lukioita koska taloudelliset mahdollisuudet näiden kaikkien tukemiseen pitää löytää siitä että siellä missä verkkoa on sitä valitettavasti joudutaan tihentämään siis isontamaan käytännössä ja sielläkin missä verkkoa ei ole on oltava lukioita koska nuorisotakuun nimissä meidän täytyy antaa koulutustakuu siitä että lukiokin on mahdollinen kaikilla suomalaisilla alueilla

ihan nopeasti edustaja tynkkyselle

ei pidä tehdä ratkaisuja jotka eivät ole tarpeeksi kauaskantoisia ja sen takia peräänkuulutan sitä että ei kannata olla liian sinisilmäinen tiettyjen tahojen yhteydessä koska sitten myöskin asumismenot kasvavat näiden meidän sosiaalitukien kautta

tärkeätä on nyt todeta että perustuslakivaliokunta toteaa omassa lausunnossaan että ehdotetulla rahoitusmallilla on vaikutuksia rahoituksen jakautumiseen toisen asteen koulutuksen järjestäjien välillä ja toisessa lausunnossa suoraan toteaa että nämä lait ovat sidoksissa toisiinsa

arvoisa puhemies

tämä tuntuu kovin erikoiselta sillä tänäänkin on käsittelyssä monia uusia lakialoitteita joita sosialidemokraatit esittävät omina aloitteinaan

siksi tämä keskustelu ei ole keskustelua siitä luovutaanko pikkulukioiden lisistä vaan meidän pitää tällä rahoitusjärjestelmämuutoksella taata se että kaikilla suomalaisilla nuorilla on jatkossakin mahdollisuus käydä lukio

arvoisa puhemies

kun yliopistouudistusta suunniteltiin niin ei varmaan voinut kyllä jäädä lainvalmistelussa ainakaan loppumetreillä epäselväksi se että yliopistotkin joutuisivat maksamaan työttömyysvakuutusmaksua

sen takia me olemme lähteneet myös ministeriössä siitä että uskon asiantuntija arviota

haluan olla omasta puolestani tukemassa näitä aloitteita

eli me olemme tehneet nuorten puolella nuoriin ja lapsiin kohdistuvissa tapauksissa jo alan itse sopimana erilaisia sopimuksia ennakkokäytänteitä miten menetellään ja täällä puolella on varmaan paljon tilaa myöskin aikuisten puolella miettiä miten nämä asiat saadaan parempaan kuntoon

minulla on todella monia kytköksiä näiden lakien välillä ja olen pahoillani että olen se viestintuoja joka toteaa että nämä lait ovat käytännön tasolla yhteyksissä

minusta tämä on erittäin tärkeä aloite jo siksi että me voimme tätä kautta vähentää toimeentulotukeen liittyviä menoja

nyt kuitenkin olemme täällä selkä seinää vasten ja huomaamme että tämä asia oli jäänyt epäselväksi ja hyvin kiireisellä aikataululla esitys tuotiin siitä että nämä rahat on nyt sitten löydettävä alemman työttömyysvakuutuksen maksamisen kautta

jos me korottaisimme työttömyyspäivärahan tasoa ja tarkistaisimme sen ohella asumistukea niin tätä kautta me saisimme monia kotitalouksia pois toimeentulotuen piiristä

sitten muut teemat enemmän tai vähemmän sivusivat vain kahta tematiikkaa eli laajakaistaa ja yleä

tässä on erittäin suuri vaara siitä että olemme synnyttämässä ennakkotapausta ja kyllä tosiasiassa kaikkien työnantajien on hoidettava siis riippumatta rahoitusvaikeuksistaan nämä maksut

viime vaalien jälkeen kuulimme kun kokoomuksen kansanedustajat ja ministerit suureen ääneen julistivat että nyt puhutaan ulkopolitiikkaa

tässä tapauksessa ei ole mitään mahdollisuutta vedota siihen että yliopistoilla rahoitusvaikeuksiensa johdosta olisi erityinen asema tässä maksupolitiikassa

olen saanut kuulla erityisesti viime viikolla jotkut valiokunnan jäsenet kertoivat millä tavalla suhtaudutaan kuitenkin yhtiöissä siihen että tätä voidaan vähän niin kuin katsoa jollakin tavalla laput silmillä

on tärkeää lisätä niiden ihmisten ostovoimaa joilla menee erittäin huonosti me saisimme heidän ostovoimaansa lisää eu

totean vielä lopuksi että kun edustaja rundgren totesi että ministeri ei olisi tullut valiokunnan kuultavaksi niin minua ei ole sinne koskaan pyydetty

minusta tämä ei ole oikeudenmukainen periaate että veronmaksukyvyn näkökulmasta katsotaan sitä maksetaanko näitä maksuja vai ei

no nämä tulokset ovat nyt kaikkien nähtävissä

suomi toimii aktiivisesti monissa kansainvälisissä järjestelmissä joissa tehdään erittäin tärkeää työtä

tämä puhutaan ulkopolitiikkaa kampanja siis kärjistyy tänään merkittäviin kysymyksiin tärkeästä päätöksenteko ongelmasta